toisin on tilanne metsien osalta

tämä jakeluvelvoite lähtee siitä että kaikki ne yhtiöt jotka suomessa polttonesteitä jakelevat ovat velvoitetut sekoittamaan tämän bioperäisen polttonesteen niihin tuotteisiin mitä myyvät

minä haluan ottaa esille vielä tämän veropiirien käyttämän korkeimman hallinto oikeuden tulkinnan

lähellä kulutusta tapahtuvan metsäenergian tuotanto takaa myös mahdollisimman pienet kuljetusten aiheuttamat päästöt ja kustannukset

puun käytössä on huolehdittava siitä ettei

olen edelleen sitä mieltä että suomessa olisi suuret mahdollisuudet aika laajaankin biopolttonesteiden tuotantoon

vaikutukset ovat jälkeenkin katsottuna olleet kauaskantoiset

talouden tervehtymistä seurasi tietty varovaisuus

tähän yhtenä merkittävänä syynä on hallituksen aiemmin sopima uusiutuvan energian edistämispaketti

kun monella työntekijällä tänä päivänä todellakin tarvitaan työssä työpäivän aikana omaa autoa niin tällaisen korkeimman hallinto oikeuden äänestyspäätöksen käyttäminen tänä päivänä nykyaikana on aivan kohtuutonta

samalla kun uusiutuvan energian käyttöä lisättäisiin huomattavasti sen mahdollisuudet uudelle yritystoiminnalle suomessa olisivat todella merkittävät

enää ei entisen lailla uskallettu heittäytyä holtittomuuteen

olen ihmeissäni ollut tässä kun olen keskustellut ja kuullut puhuttavan siihen sävyyn että suomen talous on hyvin vakaalla pohjalla ja meillä ei ole suhteellisesti ottaen paljon velkaa

ottaen huomioon maamme energiaraaka ainevarannot pitkät etäisyydet harva asutus ja muun muassa sähkönsiirtoverkon mitoitus on kotimaisen bioenergian tuotannosta mahdollista tehdä oikeilla poliittisilla päätöksillä todellinen kilpailuvaltti

ensinnäkin on todettava että ainakaan sinä aikana kun itse olen eduskunnassa ollut kaikkien näitten vuosien aikana olen kuullut montakymmentä hallituksen vastausta välikysymyksiin ikinä ei ole saatu näin selkeitä vastauksia kuin nyt pääministeri kataisen suulla saatiin tähän perussuomalaisten tekemään välikysymykseen

kuten äskeisistä oppositiopuolueitten edustajien toinen heistä oli vieläpä entinen kuntaministeri puheenvuoroista kuulimme niin me olemme tässä salissa yhtä mieltä siitä että suomen kuntarakenteeseen tarvitaan uudistuksia ja muutoksia

suomessa voitaisiin hyödyntää tätä suomalaista osaamista ja täällä on käyttämätöntä potentiaalia todella paljon uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä

onnistuessaan pakettiin sisältyvät uusiutuvan energian edistämistoimet luovat uutta työtä ja investointeja joka puolelle suomea

lääke oli varma

voimme vain parhaan kykymme mukaan taistella sitä huonointa vaihtoehtoa vastaan

kun me elämme yhä pidempään ja samalla työikäisten osuus koko väestöstä vähenee niin tämän takia jatkossa on suomessa vain yksinkertaisesti niin että rahan tarvitsijoita on enemmän kuin tuottajia

jäävätkö tavoitteet vain sanahelinäksi vai onnistutaanko tavoitteet saamaan myös käytännön tasolle hyödyttämään tavallista suomalaista

äskeisestä välikysymysdebatista voisi todeta että oli erinomaisen hieno asia se että kukaan ei oikeastaan tässä salissa syyttänyt hallitusta tai ketään poliittisia päätöksentekijöitä meitä suomalaisia päätöksentekijöitä siitä että olisi tieten tahtoen haluttu tehdä vahingollisia ja huonoja ratkaisuja

uusiutuvien energialähteiden laajamittainen käyttöönotto ja bioenergian hyödyntäminen ilman muuta vähentävät kuten nyt kaikki eun alueella olemme todenneet ympäristökuormitusta

sijoittamiseen liittyy aina riski ja riski voi toisinaan realisoitua luottotappioina

samoin ymmärrämme kaikki sen että jos rahaa kulutetaan enemmän kuin mihin olisi varaa niin sitten me velkaannumme ja nythän me teemme sitä liian kanssa

riskit toisaalta luovat järjestelmään vakautta ja varovaisuutta

lämpö ja sähköenergian lisäksi toisen sukupolven liikenteen biopolttonesteiden raaka aineita voitaisiin tuottaa suomen metsistä ja pelloilta sekä myös teollisuuden ja yhteiskunnan jätteistä

hallituksen tiedonanto kuntauudistuksesta pohjustaa suunnitelmia kuntauudistuksen etenemisestä ja meidän kansanedustajien tehtävänä on evästää hallitusta sen toteuttamisessa

joidenkin arvioiden mukaan kuitenkin kuten edellisissäkin puheenvuoroissa on todettu kasvihuoneilmiö joko saattaa hidastua taikka sitten kasvihuoneilmiö saattaa jopa pahentua

arvoisa puhemies

jos annamme luottotappioiden realisoitua annamme markkinoille varoittavan esimerkin ja parhaassa tapauksessa vältymme vastaavanlaisilta ylilyönneiltä tulevaisuudessa

ja vielä arvoisa puhemies lopuksi

nyt osittain tästä syystä eurooppaa ja oikeastaan koko läntistä maailmaa uhkaa vakava erittäin vakava talouskriisi

kaikki tiedämme että puu eri muodoissaan on raaka aineena hyödynnettävissä mutta myöskin kuten jo aiemmin tässä viittasin pellolla tuotettavat monet viljeltävät kasvit

arvoisa puhemies

julkisuudessa sekä eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja tämän talon erikoisvaliokunnissa on tänä syksynä kuultu lukuisia talousasiantuntijoita ja oikeastaan kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä että se mitä tähän asti on tehty on ollut välttämätöntä

velkoja on leikattava jotta voimme euroopassa jatkaa kriisistä eteenpäin muuten ryömimme edelleen ja jatkuvasti vain apupaketista toiseen

vain yhteisymmärryksellä ja tätä haluan vielä korostaa yhteisymmärryksellä mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä ja se on aivan ensisijaista koska näin voidaan kiinnittää huomiota maaseudun hyvinvointiin

vaikka salon huono taloudellinen tilanne suorastaan rapakuntoisuus on suureksi osaksi seurausta nokiasta ja sen irtisanomisista on kuntaliitos tehnyt kyllä osansa

fossiilinen dieselöljy voidaan korvata valmistamalla rypsistä taikka muista kasvi ja eläinöljyistä biodieseliä

näistä on kieltäydyttävä

vain yhteisymmärryksellä maaseudun merkityksestä voidaan luoda menestyksellistä luonnonvarapolitiikkaa ja hyvinvointia koko suomelle

huonoista vaihtoehdoista on kuitenkin aina valittu kulloinkin paras vaihtoehto sillä valinta on oikeastaan jouduttu tekemään aina kahden huonon vaihtoehdon väliltä

kymmenestä kunnasta muodostettu tällä hetkellä hyvinkin velkainen salon kaupunki kärsii liitokseen luoduista niin sanotuista virkojen betonoinneista

tarvitsemme kipeästi sisäisiä rakenteellisia uudistuksia tässä maassa jotta kilpailukyky olisi tulevaisuudessa parempi

bensiiniä korvaavaa polttoainetta etanolia voidaan tuottaa myös suomessa viljeltävistä kasveista esimerkiksi vehnästä perunasta ohrasta ja sokerijuurikkaasta

tämä ministeri thorsin vastaus sangen tyydyttää ja kuulostaa ilahduttavalta että maastapoistamis ja noutokuljetuksista aiheutuviin kuluihin nyt myönnetään lisämääräraha eikä perusteluna tämän lisämäärärahan myöntämiseen ole esimerkiksi maahanmuutto

on tehtävä päätöksiä siitä jatkammeko vielä kriisin leviämisen ehkäisyä vai otammeko riskin ja katsomme miten meidän käy

euroopan unioni sallii jäsenvaltioiden soveltavan omassa lainsäädännössään nollaverotusta biopolttoaineille siitä huolimatta että muista raaka ainelähteistä tuotettuja polttoaineita verotetaan

herra puhemies

vältyttäisiin tuolla

ainoaa oikeaa tai väärää vaihtoehtoa ei ole

on selvää että tehokkuus saavutetaan vain jos uusi kunta voi muodostaa vapaasti kokonaan uuden kevennetyn hallinnon vanhojen rakenteiden tilalle

tästä esimerkkinä ruotsissa etanoli on kokonaan vapautettu verosta

tähänastiset päätökset on tehty senhetkisen aina parhaan tiedon mukaan ja nyt uusia päätöksiä on tehtävä tämänhetkisen tiedon pohjalta

myös saksassa biodiesel ja etanoli on vapautettu verosta ja monissa muissa eu maissa kuten ranskassa italiassa itävallassa ja tsekissä biodiesel on kokonaan valmisteverotonta

hän taitaa olla toista mieltä asiasta

monen arki saattaa kuitenkin heilahtaa viimeistään silloin jos koko järjestelmä kaatuu

tietysti kunnan elinvoimaisuus edellyttää että mahdollisimman moni on jatkossakin töissä

meidän suomalaisten tavoitteena tulisi olla biopolttonesteiden vapauttaminen valmisteverosta kokonaan kuten näissä äsken mainituissa maissa on tapahtunut

onnettomuusriski on kaksinkertainen kahden keskioluen siis kahden keskioluen jälkeen ja kymmenkertainen viiden kuuden oluen nauttimisen jälkeen

mutta tämän hallituksen viimeaikaiset energiapoliittiset ratkaisut kyllä antavat ymmärtää ihan jotain muuta

herra puhemies

nimittäin täällä eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan olevat energiaverotuksen uudistamisesitykset kuitenkin lähtevät siitä että energiasisällön mukaan verotettaisiin tulevaisuudessa myöskin biopolttonesteitä

kun puhutaan palveluista usein keskitytään liikaa palvelujen tuottamiseen kun pitäisi puhua enemmänkin siitä miten ennalta ehkäistään palvelutarpeen syntyminen

alkoholia nauttineet eivät useinkaan huomaa suorituskykynsä heikentymistä itse ja arviointikyvyn puute aiheuttaa turhien riskien ottamista

kun myös osa erikoissairaanhoidoista tulee jatkossa kuntarakenneuudistuksen myötä kuntien hoidettavaksi syntyy säästöjä sillä kunnilla on kannuste hoitaa potilaat mahdollisimman hyvin perusterveydenhuollon kautta tuolloin

venettä kuljetettaessa tai veden varaan jouduttaessa vähäinenkin alkoholimäärä on kiistatta riski

tämä ei ole tulevaisuuden kannalta oikea kehityssuunta vaan meidän suomessa pitäisi liikenteen biopolttonesteet vapauttaa kokonaan verosta

nimittäin hallituksen tehtävänä oli kääntää maataloustulo kasvuun ja pitää se pysyvästi sillä kasvu uralla

vesiliikenteen promillerajan alentamista ei ole aiemmin haluttu hyväksyä sen vuoksi että suuri yleisö muka vastustaisi veneilyn promillerajan laskemista

arvoisa puhemies

sen lisäksi oli tarkoitus lisätä maaseudun houkuttelevuutta ja yksinkertaistaa maatalouspolitiikan tukijärjestelmiä

kuntayhtymät elävät usein omistajakuntiensa kontrollin ulkopuolella ja ovat erkaantuneet kuntien taloudenpidosta ja myöskin päätöksenteosta elävät omaa elämäänsä

nyt tiedämme miten hyvin on onnistuttu näissä tavoitteissa ja kaikilta osin ei ole kyllä mennyt ihan nappiin

arvoisa puhemies

puolet kannattaa promillerajan laskemista samalle tasolle kuin autoilijoitten rattijuopumusraja ja neljännes on nollatoleranssin kannalla

vahvat peruskunnat ovat palvelujen tarjoajina yhteistoimintarakenteita parempia vaihtoehtoja

erityinen murheenkryyni on ollut tämä maatalouden tukijärjestelmän yksinkertaistaminen tai oikeastaan se että tässä yksinkertaistamisessa ei ole onnistuttu siitä huolimatta että on ollut monta hyvää yritystä

olisi parempi jos esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelut olisivat tulevaisuudessa suoraan vahvojen peruskuntien päätösvallan alla eivätkä näissä yhteistoimintarakenteissa joiden päätöksenteko lipuu pois vaaleilla valittujen kuntapäättäjien käsistä

promillerajan laskemisesta tekemiäni lakialoitteita on aiemmin vastustettu erityisesti sen vuoksi ettei promillerajaa vesillä kyetä valvomaan riittävästi tai tätä on käytetty siis perusteluna vastustukselle

tähän saakka suomessa kuitenkin on onnistuttu aikaansaamaan aina vain monimutkaisempi ja monimutkaisempi ja byrokraattisempi ja uutta hallintoa lisää ja lisää synnyttävä järjestelmä

saavutettu päätös sopimus uudesta hallitusten välisestä sopimuksesta loi ehkä uskoa eun päätöksentekokykyyn mutta ei tuonut ratkaisua akuuttiin kriisiin

vielä lopuksi herra puhemies

on sanottava että on erinomaisen hyvä kuulla rakennelakia valmisteltaessa kuntia uudelleen ja tämän kuntakuulemisen on oltava ihan todellista ja oikeata

lainsäädännöstämmehän suuri osa on kuitenkin sellaista että sitä ei voida aukottomasti valvoa eikä näin aina taida itse asiassa olla tarkoituskaan

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys ja nyt käsiteltävä mietintö ja mietintövaliokunnan enemmistö ovat ihan oikeassa

oikeastaan tämän byrokratian karsimisen sijasta on syntynyt tilanne että uusia hallinnon virkoja on jatkuvasti jouduttu perustamaan lisää

imfllä on keskeinen rooli palauttaa sekä luottamus että uskottavuus joita eurooppa nyt tarvitsee